arvoisa puhemies

lopputulemana on että talousvaliokunnan mietinnössä olevat ponnet ovat yhä ajankohtaisia sekä kuntien yhteishankintojen että kolmannen sektorin tilanteiden selkiyttämiseksi

seurantaa on jatkettava jotta hyvin päätetyt selkeät tavoitteet julkisten yhteisöjen kilpailuttamisvelvoitteista ja menettelytavoista toteutuvat ja samalla takaavat joustavasti järjestetyt laadukkaat palvelut

julkisen liikenteen puolelta ostopalveluiden osalta haluan kannustaa ministeriä pitämään myös kiinni näistä radoille annettavista ostopalveluista muun muassa niin että kotkastakin olisi yksi linja päästä myöskin raidetta pitkin pois

silloin on nähty näillä kaikilla kerroilla että talvivaara on menestyvä yritys tulevaisuudessa pitkällä tähtäimellä että suomessa kaivostoimintaan kannattaa valtion osallistua

arvoisa herra puhemies

meillä on ollut malli jossa se myös huomioitaisiin siinä kohtaa kun sitä metsää myydään jolloinka sitä palautusta tulisi takaisin ja hyvää siitä

ja en malta kuten aiemminkin olen tässä sanonut olla toistamatta sitä että vaikka huoli meillä on nuorista niin kyllä suurin ongelma on aikuiset alkoholinkäyttäjät

aikuiset aiheuttavat tällä hetkellä ne suurimmat kustannukset ne hoitopaikan tarpeet ne välilliset vaikutukset myöskin lapsiin

tällä hetkellä nuorten alkoholinkäyttö on itse asiassa laskenut ei noussut

nämä tiedot ovat sekä kouluterveystutkimuksesta että nuorten terveystapatutkimuksesta joten minä en millään halua kuunnella täällä toistuvasti kollegoilta että nuorten alkoholinkulutus kasvaa koska näin ei ole

arvoisa puhemies

sitä vastoin vanhusten alkoholinkäyttöongelmat kasvavat ja se on meillä kaikilla kotisairaanhoidosta kotipalvelusta omaishoidosta ja muualta tulevilla suuri huoli mitä tulee tapahtumaan näille ihmisille kun heillä on sekä lääkitystä vakavia sairauksia että sitten päihdeongelma siinä samalla

ymmärrän itsekin kuntapäättäjänä aina silloin tällöin tätä tuskaa että kun on päätetty että kaikki nämä neljä palaa kulkevat tässä samanaikaisesti vähän limittäin vähän lomittain niin että kuntarakenne menee edellä niin tässä on hieman ehkä epävarmuutta ja sietämistä siinä että kaikki ei ole kerralla valmista samanaikaisesti nyt kesäkuussa

arvoisa puhemies

tämä hallitusoppositio asetelma kuulostaa kummalliselta koska tämä parlamentaarinen työryhmä joka oli viime kaudella ymmärtääkseni linjasi että edelleen ydinvoima tulee olemaan meillä ratkaisu ja kansallinen ratkaisu on myöskin siitä jätteestä huolehtiminen ja niin kuin ministeri äsken kertoi ydinenergialaki on se jolla vientiä sekä tuontia rajoitetaan

tupakan osalta on nähty että hyvin toimivalla systeemillä jossa lainsäädännöllä varsin rankkojakin päätöksiä viedään eteenpäin ja muokataan samalla ilmapiiriä on saatu aikaan tupakoinnin selkeä aleneminen kaikissa ikäluokissa

varmennus tähän hämmennykseen ministeriltä

onko poikettu niistä aikatauluista millä on ajateltu että valtionosuusuudistus tai kuntalakiuudistus tai kuntajakouudistus tai sote uudistus etenevät vai onko menty ihan sen aikataulun mukaisesti kuin on hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä sovittu eli kuntarakenne edellä ja tähän kesään mennessä

pekkarisen ja keskustapuolueen kritiikki on minun mielestäni kohtuutonta jos me olemme tässäkin käsittelyssä sosialidemokraatteina lisänneet mahdollisuuksia tuulivoimaan tällä vuoden pidentämisajalla me olemme tukemassa ajatusta biokaasun mukaan ottamisesta enemmän kuin tähän esitykseen on tehty

meillä on nämä tekniset ratkaisut joitten ymmärtämiseen minun tietotaitoni ei riitä mutta minulla on se ajatus että jos meillä on kerran näin paljon pystytty kehittämään näitä niin miksi emme pystyisi myöskin tästä eteenpäin kehittämään jotenka niitä riskejä tulevaisuudenkin osalta pystytään pienentämään ja ehkä tulevaisuudessa myöskin hyödyntämään tätä ydinjätettä johonkin muuhun käyttöön

ihan vain varmistuksena tälle muulle yleisölle myöskin

hinta on se mihin tänään puututaan

kumpula natri totesi että meillä on ollut lähtökohtaisesti eri keinovalikoima ja se on ihan totta mutta olisimme halunneet tässä kohden nähdä että kun maatiloilla olisi niin hieno mahdollisuus käyttää tätä biokaasua niin se olisi parempi vaihtoehto kuin tämä mikä lukee täällä perusteissa että maatalouden energiaveron palautus vähentää niitä positiivisia ympäristövaikutuksia joita taloudellisella ohjauksella oletetaan olevan jotta se olisi tälle vaihtoehto niille maatiloille

sekä ravintoloiden että alkoholia myyvien paikkojen määrä kun huoltoasemat joka ainoa r kioski ja kaikki muut paikat ovat virallisia alkoholin myyntipaikkoja tällä hetkellä on kasvanut viime vuosina jopa tuhansia per vuosi

samoin täällä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä on puhuttu ravintola aikojen erityisesti jatkoaikojen rajaamisesta jotta tämä lähes ympärivuorokautinen alkoholin saanti olisi ehkä hieman hankalampaa

erkki pulliainen sanoi myöskin yksi syrjäytymisen muoto joka valitettavasti kohtaa monia lapsia ja sitä myöten myöskin lapsiperheitä siinä tilanteessa eikä ole mahdollisuutta tarjota omille lapsilleen näitä mahdollisuuksia vaikka kuinka tahtoa olisi

se auttaa huomattavasti samaten se että tällä hetkellä jo monissa kassajärjestelmissä on mahdollisuus merkata sinne minkä jälkeen saadaan tilastot kuinka monelta on kysytty kuinka paljon on löytynyt yrityksiä tulla väärillä papereilla ostamaan tai muuten tulla kassan läpi

se on hyvä että tuesta tulisi osa sosiaalitukea vähentämättä tietenkään toimeentulotukea mutta tämä on vain pienen pieni osaratkaisu

siis oikeasti meidän tulisi puhua siitä mitenkä kokonaiskoulupäivään pystytään sijoittamaan harrastustoiminta niin että se on mahdollista samanaikaisesti kaikille mitenkä meillä tuetaan kunnissa niitä tahoja jotka järjestävät tätä jotta harrastaminen on mahdollisimman edullista niin että meillä liikuntapaikat kuorojen tilat kaikkien muitten harrastusmahdollisuuksien paikat ovat edullisia käyttää miten meillä tuetaan näitä seuroja yhdistyksiä ja järjestöjä jotta niiden kustannukset ovat mahdollisimman alhaiset ja mitenkä valtion avustukset kunnille tähän harrastustoimintaan suuntautuvat ja mitenkä ne siellä kunnassa tietenkin sitten etenevät

se mistä olisin toivonut että olisi myöskin tullut tämän hallituksen osalta jo esityksiä on se kun edellinen hallitus teki tämmöisen alkoholipoliittisen toimenpideohjelman missä oli erilaisia toimenpiteitä joista siis yksi on jo peruutettu valitettavasti nämä merkinnät pulloihin

mielikuvamainonta on kuitenkin se yksi asia johonka on toistuvasti otettu kantaa mutta kumma kyllä näissä työryhmissä jotka valmistelevat näitä alkoholipoliittisia toimenpiteitä on tällä hetkellä niin vahva edustus sieltä valmistajien puolelta että mikään mainontaa rajoittava esitys ei tunnu etenevän tämän hallituksen aikana

hälyttävää sinänsä on uusi esitys tämmöisestä harrastussetelijärjestelmästä joka kuulostaa ensi ajatuksena varsin mukavalle mutta kun sitä ajattelee hieman pidemmälle aletaan olla samalla tavalla kuin vanhusten palveluissa ja muissa seteleiden perässä mikä ei ole kyllä sitä parasta tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastamiseen jotenka tämä on pieni parannus mutta peruspaletissa on paljon suuremmasta kyse

se on kummallista koska kaikki sosiaali ja terveyspuolen ja etenkin ennalta ehkäisevän päihdetyön järjestöt ovat tähän kiinnittäneet nyt viimeisen puolentoista vuoden ajan toistuvasti huomiota

sosialidemokraattien lähtökohta on kuitenkin se että verotuksen progressiivisuuden lisääminen on keino jolla myöskin ostovoimasta kuluttajan osalta voidaan pitää paremmin huolta ja jakaa näin tasaisemmin myöskin tuloa ja omaisuutta

syy miksi tänään käsitellään energiaverouudistusta ei ole kaunis päästövähennysajatus vaan se kelamaksun poisto sillä päästöjen osaltahan tämä esitys oli menossa aivan väärään suuntaan kun arviot jotka oli tämän vaikutuksista tehty olivat heikot tai niitä ei ollut otettu huomioon

suoria vaikutuksia valistuksen merkityksestä alkoholin käyttöön on varmaan vaikeata vetää siis yksittäisten kampanjoiden suoria vaikutuksia käyttäytymisen muutokseen

tässä on ollut näitä kysymyksiä siitä onko järkevää maksaa niin suurta hintaa harjoitustoiminnasta ja muusta ja sitten toisaalta tästä päätöksenteosta ja osittain myöskin niistä tehtävistä mihin taistelujoukkoa voidaan käyttää tai ei

ne vaikutukset ovat niin monisuuntaiset ja sen takia uudenlainen ajattelumaailma kokonaan mitä siinä oikeasti mitataan tulisi ottaa huomioon

meillä ostovoimasta pitää huolehtia siitä syystä että kauppa ja palvelut ovat tietenkin ne sektorit joita tarvitaan työllistämään yhä enemmän

kysymykseni ministerille on että onko euroopan unionin sisällä keskustelua tästä päätöksentekojärjestelmästä tai tästä nykyisin rajatusta tehtävien laajentamisesta tai muuttamisesta johonkin toiseen suuntaan

vasta kun nämä nostettiin julkisuuteen opposition taholta saatiin edes tämä pieni viilaus jolloinka muun muassa maakaasun osalta siirrytään jaksotettuun verotuksen korotuskäytäntöön

ja omasta mielestäni ennalta ehkäisevä päihdetyö kuvaa itse asiassa sitä kenttää varsin hyvin ei niinkään pelkkä raittiustyö koska se kattaa sen varhaisvaiheen prevention lisäksi myöskin ne kaksi seuraavaa vaihetta ja sisältää myöskin sen siinä alkuvaiheessa milloin niitä ongelmia ei vielä ole

tällä hetkellä jos ostovoima katoaa näiden osalta ollaan suurissa ongelmissa

ja toinen kysymys

jos ei opposition puolelta tätä ylösnostoa olisi otettu olisimme siirtyneet huomattavasti nykyistä enemmän päästöjä tuottavaan energiaverouudistukseen

siitä syystä verotuksen progressiivisuuden lisääminen on se keino jota pitää lisätä

tässä nämä johtovastuut ovat nyt britannialla joka on tietenkin tässä omassa prosessissaan mutta onko muuten tulevaisuudessa innokkaita johtovastuun ottajia

mutta tällä hetkellä meillä on olemassa erinäköisiä keinoja joilla sitten ohjataan käyttäytymistä

kaikissa muissa kunnissa se on hoidettu jotenkin muuten nimeämällä joko lautakunta tai joku muun alueen työntekijä vastuulliseksi myöskin ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä

ensimmäinen kysymys on se käytämmekö enemmän keppiä vai porkkanaa käytämmekö enemmän keppiä yksityisille kotitalouksille lyömällä niitä kun ne eivät välttämättä voi edes vaikuttaa omaan lämmitystapaansa

näin ollen kun katsotaan myöskin esimerkiksi rahoitusta täältä kuntapuolelta tähän ehkäisevään päihdetyöhön katsotaan sitä täältä valtion tasolta päihde ja alkoholiohjelma kyllä jatkuu mutta siltä vedettiin tältä vuodelta jo kaikki rahat pois

ei voi olla semmoista logiikkaa että asennemuutosta tehdään ilman euroja

toinen kysymys on se että meillä on olemassa päästökauppa joka tulee ohjaamaan meillä eri tavalla eri energiamuotojen käyttöä

nyt tässä ongelmana on se että meillä osa näistä energiamuodoista on joutumassa kahden ohjauskeinon kohteeksi

tässä vaiheessa siis tunnelma on se että tämä keskustelu käydään tänään ja tähän varmaan palataan heti alkuvuodesta jo takaisin kun kerran hallituskin on todennut että uudenlaiset korotukset tarvitaan välittömästi

mikä on näiden lopputulos mihinkä suuntaan näillä kaikilla kolmella jotka nyt menevät myöskin ristikkäin ja päällekkäin lopputuloksessa päästään

me olimme ervvn elikkä vakausvälineen kannalla sillä me olemme eurooppalainen puolue haluamme tehdä yhteistyötä

ymmärrettävästi ministeriössä on kiireitä ja sitä on varmaankin yritetty viedä eteenpäin mutta kohtuuttomalta tuntuu että sekä teollisuudelle että energiateollisuudelle jätetään kolme kuukautta aikaa näiden käytännön toimenpiteiden loppuun saattamiseksi kolme kuukautta niihin investointeihin joihinka energiateollisuus ja muu teollisuus yleensä vaatii sen kymmenen vuotta

kun tähän tulee kuitenkin muutoksia ja kaikki ne asiantuntijat joita äskenkin tässä kuulutettiin ovat myös tänään sitä mieltä niin kuin vuosi sitten että tähän on mentävä mukaan ainakin niissä valiokunnissa missä olen itse ollut mukana on sanottu että ainoa keino on olla tässä vakausvälineessä mukana niin miksi sitten nyt voidaan kääntää kelkka ja jättää tämä suomi heitteille myöskin tältä osin

tässä ei ollut huomioitu päästövähennyksiä vaikka vttn puolelta oli kerrottu että kivihiili tulee ajamaan yli

silti meinattiin tuoda se

erityisesti alueille jotka käyttävät paljon maakaasua tämä miljoonien lisäys noin kolmen kuukauden varoitusajalla on varsin hallitsematon etenkin kun se palautusjärjestelmä toimii noin puolitoista vuotta myöhässä

arvoisa herra puhemies

jos täällä omistajaohjauskeskustelussa perättiin edes kerran vuodessa yhtiöitten läpikäymistä ja niiden tarkempaa seulomista ja informaation tuomista koko eduskunnalle niin tässä aina kerran vuodessa on kuitenkin mahdollisuus lyhyesti käydä keskustelua

voi olla että siinä on meillä valiokunnassakin skarppaamista että pitäisikö ottaa asia myöskin ennakoiden enemmän valiokunnan hoitoon ja tuoda sitä keskustelua myöskin muun eduskunnan kesken läpikäytäväksi sillä nyt täällä on kiinnitetty huomiota asioihin miten ja millä perusteilla toimintalinjat tai strategiset linjat on valittu millä perusteilla joitakin linjoja on päätetty jatkaa ja millä joitakin päätöksiä tehty niin että jotkut linjat ja kehittämishankkeet jatkuvat

semmoista laskelmaa minä en ole ainakaan nähnyt ja tiettävästi semmoista ei siis välttämättä ole olemassakaan

nyt siis tälläkin voidaan ainakin alueellisesti katsoa olevan varsin heikentäviä vaikutuksia jopa työllisyyteen erityisesti alueellisen näkökulman puolelta

ihan ensinnäkin olen tyytyväinen siitä että tässä hyvinvointiyhteiskunnassa pystytään näkemään palvelut ja toimeentulo samanaikaisesti ei niin että meillä joko vaan heikennetään palveluita ja sitten ajatellaan että tulonsiirrot korvaavat sen jos niitä nostetaan euro tai kaksi

tässä meillä on hyvin erilaiset ajatukset siitä mikä on kohtuullinen lisäys kotitalouksille ja mikä ei

arvoisa puhemies

tämä kohta oikeusasiamiehen kertomuksesta on tärkeä ja kollegani södermanin puolesta puhun että jos olisi mahdollista jättää tämä pöydälle tiistaihin ja käsiteltäisiin silloin

toinen näkökulma on sitten se että kun meillä on tarvetta uudenlaisille toimialoille uudenlaisille työpaikoille uudenlaiselle ajattelulle ja tehostamiselle niin julkisella puolella missä sitra on jonkun verran ollut mukana mutta erityisesti tänne uudenlaisen teollisuuden luomiseksi

iso linja mikä tässä on on muuttaa tämä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä joka meillä reagoi niihin tilanteisiin kun ihmiset ovat jo tippuneet johonkin ongelmaan ennalta ehkäisevämpään muotoon

olen ymmärtänyt että sitra jos mikä on paikka jossa voidaan kehittää ja olla tukemassa tällaista uudenlaista kehittämistä ja toivon että tämä tulisi sitten tulevaisuudessa vielä paremmin näkyviin sillä pitää olla joku paikka jossa voidaan kehittää niitä ajatuksia jotka eivät tule suoraan yrityksiltä vaan niitä voidaan tehdä yritysten kanssa yhdessä ja niitä ajatuksia jotka sitten ehkä joskus loppuvat eivätkä etene eteenpäin mutta niitä on kuitenkin saatava testattua

on mietittävä miten meillä muun muassa vaikkapa työuria pystytään pidentämään vaikka mielenterveysongelmiin alkoholiongelmiin tai muuhun puuttumalla ja lasten ja nuorten osalta huomattavasti aikaisemmin niin ettemme ole pelkästään reagoimassa vaan käännämme tämän järjestelmän sitä turvallisuutta luovaksi koska silloin ihmiset kokevat sen että heistä pidetään huolta myöskin yhteiskunnan puolelta

arvoisa rouva puhemies

onko vuoden aikana jotakin tapahtunut

muistaakseni kyllä kun alkoholiohjelma oli tässä salissa käsitelty ja kaikki ne keinot joilla haluttiin puuttua alkoholin liialliseen käyttöön olivat olemassa niin siinä kohtaa jo mainonta oli yksi niistä

toinen näkökulma on se että kun täällä on hyvin tunnistettu että meidän lastensuojelutoimenpiteet meidän vahva varhaiskasvatus meidän nuorisotyö meidän päihdepolitiikka ynnä muut ovat ne mitkä rakentavat suomalaisten turvallisuudentunnetta elikkä se sosiaalinen koheesio pysyy niin nyt näihin kuitenkin ollaan tehty vakavia leikkauksia

nämä muut ovat jonkin verran edenneet elikkä myyntikiellot rajoitukset aikarajoihin mini interventiot nopeat puuttumiset testaukset mutta tämä asia mainontakielto ei ole edennyt niin kuin oli silloin alkoholiohjelmassa ajateltu

meillä on lakeja meillä on asetuksia meillä on ohjeita ja kun ne lait eivät ole riittävän selkeitä niin mennään asetuksiin ja kun ne eivät ole riittävän selkeitä mennään ohjeistuksiin joittenka perusteella sitten tehdään ihmisiä koskevia päätöksiä

samoin olemme jopa joutuneet tässä salissa peruuttamaan osan näistä toimenpiteistä muun muassa nämä laput joiden oli tarkoitus varoitustarroina tulla pulloihin alkoholiteollisuuden vuoksi

tämä on sosiaaliturvan kohdalta suuri ongelma ja jos nyt ajattelemme viime viikkoina ollutta jätevesiasiaa niin ihan saman tuntuinen ongelma löytyy myöskin siltä puolelta jotenka selkeämpiä lakeja ja sitten hyvin vähän asetuksia niiden avuksi ja näiden perusteella pitää pystyä toimimaan ja ihmisten olla varmoja siitä että heidän asiansa tulevat kohdelluiksi oikein

mielestäni on hienoa että meillä luodaan uusia toimialoja mutta on pidettävä kiinni näistä jo perinteisistä kivijaloista metsäteollisuudesta metalliteollisuudesta kemianteollisuudesta ja myös ehkä ictstä nykyaikana sillä monien uusien vaikkapa sen monesti puhutun cleantechin kivijalka on se että meillä on metsäteollisuutta ja muuta osaamista ja näihin meillä on mahdollisuutta rakentaa jalostusarvoa nostamalla uusia innovaatiota kehittämällä ja jos ajatellaan mitkä ovat ne valtiovallan toimenpiteet ne keskittyvät juuri sille puolelle

raamiratkaisu työmarkkinoilla vahvistaa syntyessään kilpailukykyä ja talouden ennustettavuutta sekä työllisyyttä ja ostovoiman kehitystä

pidetään koulutustasosta kiinni ja luodaan t k panostuksia

sosialidemokraattien vaalien alla esittelemä työn ja oikeudenmukaisuuden sekä kestävän talouskasvun linja näkyy nyt jo heti budjetissa ja tässä raamissa

kehyspäätöksessä hallituksen panostukset ovat kasvuun työllisyyteen ja julkisen talouden tervehdyttämiseen joka tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

yksi haaste on siis siinä mitenkä lisätään uusia sektoreita jotta meidän vienti ei ole muutaman sektorin varassa